kansallinen radiomainonnan aikarajasäännös on myös kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen tiukka

koska radiotoimialan ainoa tulonlähde on mainosmyynti niin tiukka mainonnan määrällinen rajoittaminen heikentää radiotoimialan kehitystä ja mahdollisuuksia tarjota monipuolisesti laadukkaita radiosisältöjä

puhemies

kansainvälisiin tuotantoihin liittyen maailmalla ovat viime vuosina yleistyneet valtioiden julkisella tuella rahoitetut kannustinjärjestelmät joilla houkutellaan ulkomaisia tuotantoyhtiöitä tuottamaan tai kuvaamaan elokuvia ja televisiodraamasarjoja omaan maahansa

tällä voi jatkuvana suuntauksena olla kielteisiä vaikutuksia suomalaiseen audiovisuaalisen alan työllisyyteen ja infrastruktuuriin sekä tuotantoyhtiöiden rakenteeseen

bussikaistoilla ajelevat yksityisautoilijat ovat varsinainen riesa suuremmissa kaupungeissa sen lisäksi että nämä autoilijat puurouttavat joukkoliikenteen ja aiheuttavat myös lukuisia vaaratilanteita

kuten edellä kuulluista puheenvuoroistakin kuuli tämä hallituksen esitys on erittäin tärkeä rikosten uhrien ja todistajien oikeusturvan parantamiseksi ja siis toisin kuin monissa muissa eu maissa suomessa ei ihmeellistä kyllä ole voimassa olevaa lainsäädäntöä todistajansuojeluohjelmasta ja on korkea aikakin saada muutos tähän asiaan

opetus ja kulttuuriministeriö on siksi esittänyt audiovisuaalisen kulttuurin poliittisissa linjauksissa lokakuussa että suomen tulisi pyrkiä löytämään keinot kehittää audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmä

sakotuskehotuksia on kuitenkin kertynyt niin paljon etteivät poliisin resurssit ole riittäneet niiden lähettämiseen kuin ainoastaan kymmenesosalle valvontakameroille kiinni jääneistä autoista

itse koen että lainsäätäjän on kyettävä tekemään ero oman henkilökohtaisen vakaumuksensa ja lainsäätäjän roolin välillä siitä puhtaasta syystä että joka ikistä ihmistä on kohdeltava lain edessä yhdenvertaisesti riippumatta tämän seksuaalisesta suuntautumisesta

tulevaisuusvaliokunta kiirehtii opetus ja kulttuuriministeriötä valmistelemaan yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa esityksen kannustinjärjestelmän kehittämisestä

laki on merkittävä sekä yksilön perusoikeuksien että laajemmin rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen ja rikollisuuden torjunnan näkökulmasta ja tästä esityksestä suuri kiitos hallitukselle ja ministerille

suuret kaupungit ovatkin ehdottaneet helsingin johdolla jo aikaisemmin että kunnat saisivat itse sakottaa autoilijoita jotka kärähtävät ylinopeudesta tai punaista päin ajamisesta

seuraaviin vaaleihin ei enää pitkä aika ole

kysyisin ministeriltä

missä tämän asian kanssa tarkalleen mennään

nykyinen työllisyysasteemme ei ole lähellekään riittävä

näin pystytään turvaamaan palkansaajien myönteinen ostovoiman kehitys ja samalla kotimarkkinayritysten elinvoimaa lisäävä kulutuskysynnän vahvistuminen

lähetystöistä edustustoista on puhuttu paljon ja on todella surullista ja lyhytnäköistä että edustustoja on niin paljon jouduttu viime vuosina lakkauttamaan

edustustoverkosto on keskeinen paitsi edistettäessä suomen taloudellis kaupallisia intressejä mutta edustustoilla voisi olla myös entistä suurempi rooli mahdollisesti suomen nostamisessa houkuttelevammaksi matkailumaaksi

yksi itselleni tärkeä aihealue jossa on vihdoin tartuttu kunnolla härkää sarvista liittyy liialliseen sääntelyyn ja turhiin normeihin

voisiko lähetystöillä olla tässä asiassa suurempi rooli jatkossa

kysymys on laaja alaisesta sopimuksesta jonka avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen

yleissopimus täydentää yhdistyneiden kansakuntien euroopan unionin ja kansainvälisen työjärjestön piirissä hyväksyttyä sääntelyä sekä euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön ja euroopan neuvoston suosituksia ja muita asiakirjoja

on tiedostettava se ettei kaikkiin tapauksiin tämäkään malli toimi mutta se tuo varmasti monen lapsen elämään kaivattua rauhaa ja vakautta

kuten lakivaliokunta on kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta antamassaan lausunnossa todennut on ihmiskaupassa kyse erilaisista hyväksikäytön muodoista kuten seksuaalisesta riistosta ja pakkotyöstä ja siihen liittyy usein järjestäytynyttä rikollisuutta

alalle olisi mahdollista luoda jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina mikäli saamme purettua kilpailukykyä jarruttavaa turhaa sääntelyä

kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet sen kuuluvan sananvapauteen mutta kun puhutaan palveluista sen voidaan tulkita kuuluvan myös muihin oikeuksiin kuten oikeuteen yksityiselämään

kieltoihin perustuvan holhoamispolitiikan voisimme suosiolla jättää historiankirjoihin ja sinne samaan opukseen voisi haudata myös alkoholiin liittyvät veronkorotusajatuksetkin

mikäli haluamme vahvistaa demokratiaa lisäämällä sähköisiä vaikuttamismuotoja on varmistettava että kansalaisilla on oikeasti myös mahdollisuus hyödyntää ja käyttää näitä palveluja

tarkoituksena on siis perata säädökset jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea yritystoimintaa investointeja rakentamista tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa

ihmiskauppa on aina vakava rikos ja räikeä loukkaus ihmisoikeuksia vastaan on aivan välttämätöntä että tehostamme myös suomessa ihmiskaupan vastaisia toimia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla

raportissani muistutetaankin muun muassa siitä että samalla kun julkishallinto siirtää palvelujaan nettiin sen tulee myös varmistaa netin saatavuus kaikille

toimintavapauden lisäämisen yritysten ja kolmannen sektorin hyödyntämisen sekä normien purkamisen kautta arvioidaan saavutettavan merkittävät säästöt julkiseen talouteen

hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan työllä mutta sitä ei saa tehdä toisten elämän hinnalla

siksi valtioilla ja yksityisillä palveluntarjoajilla on velvollisuus välttää nettisisällön rajoittamista ellei sisältö ole lainvastaista

osana kyseisen raporttini valmistelua laadin yhteistyössä helsingin yliopiston tutkija riikka koulun kanssa euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia netin saatavuuden varmistamiseksi

arvoisa herra puhemies

raportissani muun muassa esitetään että euroopan neuvoston jäsenmaat varmistavat netin neutraliteetin ja lisäävät yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa jotta kansalaisilla olisi edullinen ja toimiva pääsy nettiin

edustaja palolan puheenvuoro herätti vielä kommentoimaan sen verran että vaikka todella toivon että vammaisneuvostoja tulee jatkossakin olemaan päätöksentekoa vammaisten kohdalla voitaisiin myös toteuttaa lähempänä heitä itseään ja heidän perheitään

esimerkiksi riittävän korkea palveluseteli henkilökohtainen budjetointi ja muu omasta elämästä ja sen järjestämisestä päättäminen auttaisi varmasti kohentamaan koulutus ja työllisyysasemaa

kuten kaikki hyvin tiedämme nettiyhteys on erittäin kiinteä osa meidän jokaisen arkeamme ja peruspalveluita siirretään kiihtyvällä tahdilla verkkoon

netistä on muodostunut kanava lukuisten päivittäisasioiden kuten terveydenhuollon ja pankkiasioiden järjestämiseen hupikäytöstä puhumattakaan

sekä sähköpostia että nettiä käytettäisiin vankiloiden palvelinten kautta eli tarkoitus ei siis edelleenkään ole antaa vangeille vapaita seikkailumahdollisuuksia netin ihmeelliseen maailmaan

myös ammattikouluissa opiskelevien poikien ja lukiolaistyttöjen vastaavat kokemukset ovat lisääntyneet ja nämä ovat erittäin vakavia ongelmia joihin täytyy puuttua

kysyisinkin ministeriltä mitä näiden asioiden kanssa aiotaan tehdä

tällä hetkellähän netinkäyttö on mahdollista avovankiloissa ja suljettujen vankiloiden yhteydessä toimivissa vapauttamisyksiköissä erillisen lupahakumenettelyn kautta

osa tuntuu olevan vahvasti sitä mieltä ettei vangeilla tulisi olla minkäänlaisia oikeuksia päästä käyttämään internetiä saati sähköpostia ja osa taas pitää sitä suurena ihmisoikeusloukkauksena ellei tällaista mahdollisuutta anneta

itse pidän tärkeänä sitä että varmistamme ettei netinkäytöstä aiheudu vaaraa vankilan turvallisuudelle ja järjestykselle ja että vangit pääsevät vain luvanvaraisille sivuille ja tässä sähköisen viestinnän valvonta on erittäin tärkeässä roolissa

laadin hiljattain euroopan neuvostossa laajan raportin nimeltä oikeus internetin saatavuuteen ja tämän raportin käsittelyn yhteydessä sivuttiin hyvin usein myöskin vankien oikeutta internetin käyttöön

kuten edustaja tolvanen äsken totesi pidän myös itse erittäin tärkeänä sitä että vangeilla olisi riittävät tietotekniset taidot kun he sitten palaavat takaisin yhteiskuntaan

täsmälleen kuukausi sitten vietettiin ykn kansainvälistä tyttöjen päivää ja vaikka täällä suomessa meillä tytöillä on moni asia hyvin niin meilläkin pitäisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota tyttöjen kohtaamaan häirintään

koska radiotoimialan ainoa tulonlähde on usein mainosmyynti tiukka mainonnan rajoittaminen heikentää radiotoimialan kehitystä ja mahdollisuuksia tarjota monipuolisesti laadukkaita radiosisältöjä

tämän vuoksi kysyisinkin ministeri kiurulta miten hallitus takaa sekä televisio että radioalan yhdenvertaiset kehitysmahdollisuudet nyt taloudellisesti haastavina aikoina

kaikenlaiseen häirintään tulisi suhtautua muutenkin vakavammin ja siitä pitäisi puhua enemmän niin julkisuudessa kodeissa kuin kouluissakin

ainoastaan asian näkyväksi tekemisellä voidaan puuttua asiaan

nuorten yhteiskuntatakuuta ja siihen tehtyjä lisäpanostuksia on kehuttu ja kiitelty useissa puheenvuoroissa ja syystä

siihen ei kuitenkaan ilmeisesti olla sisällyttämässä velvoitetta vastaanottaa näitä tarjottavia toimenpiteitä mihin edustaja eestiläkin täällä äsken viittasi

pitääkö tämä paikkansa ja sallitaanko nuorille edelleen kotiin jääminen passiivisiksi toimeentulotuen vastaanottajiksi mikä edesauttaa entisestään syrjäytymistä

itse uskon siihen että jos asia on laadukas ja jos se osataan maailmalle hyvin myydä niin siitä varmasti ollaan myöskin valmiita maksamaan

kuitenkaan ainoatakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei yksinkertaisesti ole

edelliset puhujat ovat jo aika lailla pajatson tyhjentäneet ja tuoneet siis esiin sen että harmaa talous ja siitä aiheutuvat vahingot kansantaloudelle ovat lisääntyneet suomessa merkittävästi viime vuosina

mutta kysymys ei kuitenkaan ole ainoastaan saamatta jääneistä verotuloista vaan myös epäreiluista kilpailuolosuhteista yritysten välillä työntekijöiden lainvastaisesta kohtelusta veromoraalin ja oikeusjärjestelmän yleisestä heikkenemisestä ja hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion kriisistä